toinen asia koskee rahojen niukkuutta tietenkin

me olemme taloudellisissa vaikeuksissa ja meillä on alijäämä mutta hallituksen toinen lisätalousarvio oli arvovalinta

suurin osa valtaosa makaa siellä vielä vuodenvaihteessa ja maa ja metsätalousministeriön virkamiehet eivät pääse käyntiin lainsäädäntötyöhön koska he eivät ole saaneet valtuuksia

se on erittäin hyvä

kiitos

tämän asetuksen ongelmat ovat tulleet esille aika hyvin tämän keskustelun alla ja myös ratkaisumalli tulee hallituksen esityksen kautta